soitto on yli seitsemän jaa a neljäkymmentä eri poissa kaksitoista jos kanavakseen miten muka sekaantuminen työ josta onnistui plus kaksikymmentä lost

eduskuntaan meno hyväksynyt isotalo sovellutuksen yhdenmukaisa

rapuhämeessä esitämme seuraavan välikysymyksen

keskusta o

meluisia tarmo

vaasan kiitokseni menneen syksyn eduskuntatyöstä

äänestyksessä

viking linjaa edusti jalosen ehdotus kaksikymmentäyksi ei

pyydän edustajia kokoontumaan tuomiokirkkoon menoa varten kansalliskirjaston edustalle ylihuomenna lauantaina itsenäisyyspäivänä kello yksitoista

äänestys

arvoisa puhemies

viime aikojen uutiset talouden huonontuvasta kehityksestä pahenevan työttömyyden uhasta ja yhä useamman suomalaisen toimeentulo ongelmista

suomi kaksi ääntä viisi kolme ii kaksi tyhjää poissa kaksitoista eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaan

edustaja

hallituksen ydinvoimapäätökset ansaitsevat tarkan ja myös kriittisen läpivalaisun

ja rakentavasta suhtautumisperusteen

hän

anteeksi spö

kävimme jättämässä hänelle jopa tuossa eduskunnan kahvilassa lakiehdotuksen kun hän vähän epäili että ei oikein ole riittävää valmistelutaitoa valtiovarainministeriössä olemassa

sota l seitsemän ja antakoon nyt yhdeksän poissa kolmetoista eduskuntaan ovat nyt niiden mukaan se on myyty ja arvostelun istutuskaksi yksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tämä on erittäin merkittävä lakiesitys joka nyt on käsittelyssä ja on hyvin surullista että tästä ei voida käydä kunnollista keskustelua sen jälkeen kun asiantuntijakuuleminen valiokunnissa on tehty ja tämän esityksen kaikki vaikutukset ovat nyt pikkuhiljaa selvinneet

espoo on lyhentänyt toimeentulotukijononsa kokonaan pois

erinomaisesta työstä ja uurastuksesta yhteisen eduskunta hyväksyi olla kaikille rauhallista joulua nosteta läheisen ja hyvää alkavaa vuotta kaksituhattakaksitoista antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle

isän

niidenkin ja aidosti se on tuon ehdotus viisikymmentä ei arvostama

työttömyys koskettaa suoraan tai perheenjäsenen kautta jo miljoona

kun espoo sai ennen huomautuksia siitä että ei viikon määräajassa tule toimeentulotukipäätöstä nyt espoo on tilanteessa että kahdessa päivässä tulee päätös siis kahdessa päivässä eikä se ole kenenkään selkänahasta pois

kiitän arvoisia edustajia menneen syyskauden istuntotyöstä ja hyvästä

esitämmekin että julkiset laivatilaukset varhennetaan tähän suhdannetilanteeseen jotta telakkamme säilyvät tämän vaikean kuopan yli

vakiintuneen tavan mukaan pyydän välttämään liikkumista salissa kyselytunnin aikana

äänestyksessä

ja jos arvoisa ministeri räsänen odotatte hetken aikaa niin saadaan saliin riittävä työrauha

käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

emme pidä oikeana sitä että tässä mennään epämääräisesti euroopan unionin selän taakse ja sanotaan että joku nyt käynnissä oleva selvittely tällaisesta mankala periaatteesta estäisi sen että ylisuuriin voittoihin voidaan puuttua

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

entistä useampi työssäkäyväkin tulee taloudellisesti vain hädin tuskin toimeen leipäjono

äänestyksiä on annettu

anne kalmarin ja lauri heikkilän ehdotukset ovat samansisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan viidenteen ja edustajakamarin edustaja ei pidä ehdotus ei pidä

viljasta kerttu sakki sekä yksi ei

yli kaksi ääntä ja kolme ian opus neljätoista eduskuntaurax

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

mitä tapahtuu käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle eri vaihtoehdoissa ja miten eri vaihtoehdot huolehtivat toimivasta kilpailusta kuluttajan ja sähkönkäyttäjän eduksi

suomen tulee sitoutua siihen että hyvinvoinnillemme tärkeä metsäteollisuus saa samat kilpailuolosuhteet kuin keskeisissä kilpailijamaissa esimerkiksi ruotsissa on

huolestuttavaa on lasten ja nuorten jakautuminen entistä jyrkemmin hyviin ja pahoinvoivien lastensuojelutoimenpiteiden kohteena jopa kahdeksankymmentäseitsemäntuhatta lasta osa nuorista saa töitä heti valmistumisen jälkeen osa taas ei millään saa opiskelu

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

pääväristyksen kolmantena asiana on talousvaliokunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti talousvaliokunnan jäseneksi paula lehtomäen ja varajäseneksi arto pirttilahden

opintojaan risto jalosen ehdotus kaksikymmentäkolme

sitten tässä puututaan myös eräisiin verotuksen oikeudenmukaisuusasioihin ennen muuta siihen että verotus määräytyisi sen mukaan mikä on verotuksen maksukyky

jos arvoisa edustaja odotatte hetken aikaa niin saadaan tämä tupakokous siirtymään tuonne kahvilan puolelle jossa on erinomaiset tilat ja hyvää tarjoilua kilpailemassa edustaja koskisen mielekkäästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta

toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä jussi niinistö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä maria tolppanen valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä pietari jääskeläinen maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä reijo tossavainen puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä maria tolppanen sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä maria lohela ja euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä ismo soukola

asia lähetetään tarkastusvaliokuntaa

rinnastus ovat nostaneet yhdeksi ja antaa kommentyhdeksän yksi poissa kymmenen skonto hyväksynyt mietinnön mukaan se miten työ avusta kettusen visi kaksi ei pidä

jatkamme tämän tärkeän aiheen käsittelyä hiukan yli viiden

siinä nimittäin ennustetaan selkein numeroin että tämän vuoden loppuun mennessä taas yhä useampi elää köyhyysrajan alapuolella

hallituksen avainministerit eivät voi jatkaa piiloutumistaan stora enson johdon selän takana kun suomalaiselle työlle tärkeitä päätöksiä tehdään

äänestys on annettu

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

oliko

tässä vaiheessa totean että tässä on vielä kolmisenkymmentä pyydettyä vastauspuheenvuoroa mutta koska keskustelua käytiin eilen ja se jatkuu tämänkin jälkeen niin myönnän vielä puheenvuorot edustajille toivakka ja myller ja sen jälkeen pääministerille ja sitten mennään puhujalistaan

heiltä neljä ääntä ja kolme eija usa kaksitoista jos kaivos

ensimmäisen käsittelyn ystävänpäiväristuksen tuon asian käsittelyn pohjana liikenne kyse nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

on tarve siis perata koko tämä kenttä katsoa myös niitä tulonsaajia joilla on huomattavat tulot mutta jotka tällä hetkellä pääsevät erittäin alhaisella verotuksella tai jopa ei verotuksella ollenkaan ja puhun nyt erilaisista pääomatuloista

rajamäki toi tässä erinomaisen hyvin esille että ensin käsittämättömällä tavalla valtiovarainministeri lehtihaastattelussa ilmoitti että työnantajan kansaneläkemaksu tullaan poistamaan ilman että oli mitään käsitystä siitä miten tämmöinen yli miljardin euron tulovaje tullaan paikkaamaan ja sitten ryhdyttiin tähän paikkuutalkooseen ja tällä tiellä nyt sitten tässä tänään ollaan ja pikkuhiljaa alkaa selvitä ketkä tässä joutuvat maksumiehiksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

avioliittolain rekisteröidystä parisuhteestana tuolloin transseksuaali sukupuolen vahvistumista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä